näin ollen tämä vaatisi kyllä koko tämän järjestelmän eduskunnan puitteissa miettimistä miten näihin kansalaisaloitteisiin saataisiin myös sitten samalla tavalla oikeusministeriön tukea tai sitä lainvalmistelutyötä mitä se tarvitsee

jos maassa pystyttäisiin toteuttamaan maltillisia palkkaratkaisuja tai kenties jopa toteutuisi ihan oikeasti palkkojen alennus niin tällöin hallitus ja eduskunta pystyisivät tulemaan verotuksessa vastaan ja alentamaan myös veroja jolloinka palkansaajien käteen jäävä osuus ei pienenisikään

velkakeskustelu on todella mielenkiintoinen ja tärkeä asia

me tarvitsemme kasvua tähän maahan

on toivottavaa juuri kuten ministeri pekkarinen tuossa totesi että tämä valtion kaivosrahasto voisi olla yksi ratkaisu jolla päästään eteenpäin

siinä mielessä tämä on virheellistä veropolitiikkaa mitä tällä hetkellä ollaan toteuttamassa ja tässä suhteessa kyllä tämä esitys kerta kaikkiaan ansaitsee täydellisen hylkäyksen

itselläni on itä suomesta venäjän kieleen nähden ainoastaan armeijan lyhyt oppimäärä ja käytännössä tarvitsisin paljon enemmältikin

tässä suhteessa sen velan kohdentumista pitäisi kyllä pystyä arvioimaan varmaan vähän perusteellisemminkin

onko se sitten pelkkä rahasto vai voisiko se olla selkeämpää yritystoimintaa ja yritystä siihen haluaisin kyllä vielä vastausta koska tarvitaan selkeitä tuloksia jotta myös suomeen muutakin pääomaa ja työarvoa jää kuin nykyään ulkolaisten yritysten toimesta

vientiyritykset joutuvat erityisesti kamppailemaan siinä

kuinka paljon sitten siitä velasta jota otetaan käytetään tuotannollisiin investointeihin tulevaisuutta luotaaviin asioihin t khon erityyppisiin kehittämiskohteisiin koska juuri huonoina aikoinahan pitäisi uskaltaa panostaa uusiin asioihin jotta sille kasvulle luodaan edellytyksiä on se iso kysymys

enemmän pitäisi kiinnittää aina huomiota siihen kuinka me voimme tuottaa jotta me voimme sitten jakaa

itä suomen maakuntaliitot monet kunnat ovat olleet tällä asialla ja tämä tekee vähän vaikeaksi sen käsitellä miksi kun käytännön tarve on juuri toisessa osassa maata vaikka venäjän kielelle ja toisessa ruotsin kielelle ja vaikka pohjoisessa saamen kielelle tähän ei voida mennä pidemmälle

samoin kun täällä sanottiin että hallitus on pakottanut keräämään maksuja asiakasmaksulain myötä halutaan turvata tämän järjestelmän toimivuus jatkossakin

kulutusmenoihinhan ei periaatteessa pitkän päälle pitäisi koskaan ottaa velkaa ainoastaan jos tulee tällaisia suhdannetilanteita jotka vähäksi aikaa heijaavat sitten taloutta alaspäin

nyt me olemme kyllä kierteessä jossa nimenomaan velkaa otetaan koko ajan meidän kulutusmenoihin ja se ei ole valtiontalouden kannalta kestävää

suomi tarvitsee sellaisen hallituksen joka tukee suomalaista teollisuutta tuotantoa yrittäjyyttä ja toimii kaikissa vaiheissa sen puolesta

minun mielestäni meidän pitää pystyä eduskunnassakin aidosti miettimään sitä mikä on se järjestelmä ja kuinka se saadaan toimimaan ne eurot kyllä löytävät sitten myös paikkansa eikä myöskään etukäteen miettiä heti niitä asioita niin miksi joku asia ei voisi toimia

vanhasen toisen hallituksen aikaan hallitus teki linjauksen joka johti siihen että rautatieyhtiömme vr tilasi vaunukalustoa transtechin otanmäestä

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

nyt helsingin kaupungin liikennelaitos on tilannut raitiovaunuja ja jatkossa niitä tulee lisää ja tuo tehdas on siellä pystyssä

minulle on jäänyt epäselväksi se kun pääministeri stubb hyvin usein ja hyvin monelle taholle on todennut että come on tulkaa pois seitsemänkymmentäluvulta tai seitkytluvulta kuten hän sen sanoo

minun on hirveän helppo yhtyä aiemminkin olen sen tehnyt siihen näkökulmaan että on suomen edun mukaista että meillä on tällä hetkellä parlamentaarisen yleiskokouksen presidenttinä meidän oma kansanedustajamme ilkka kanerva jonka omat kansainväliset suhteet ovat edesauttaneet ensinnäkin tuon tehtävän hoitamisessa siihen pääsemisessä ja samalla koko etyj järjestön eteenpäinviemisessä

mutta totta kai silloin kun puhutaan ratkaisemisesta jokainen ymmärtää että siinä haetaan sitä oikeaa palomiesten eläköitymisikää ja niitä muitakin vaihtoehtoja mitä tähän kokonaisuuteen voi liittyä

tässä mielessä on ollut hienoa koko meidän etyjin ryhmässä se että me olemme voineet yksimielisesti toimia niin näiden henkilötavoitteiden kuin myös tietyllä lailla etyjin poliittisten tavoitteiden puolesta

tämä on suuri arvo ja se on syytä kirjata myös eduskunnan pöytäkirjoihin että suomen eduskunnan jäsenet ovat yksimielisesti olleet tukemassa tätä toimintalinjaa joka perustuu siis sekä kansainvälisen politiikan edistämiseen ukrainan rauhan saavuttamiseen että sitä kautta myös siihen että totta kai varjelemme ja katsomme mitkä ovat suomen kansalliset edut

hyvin paljon erityisesti tuoretuotteita tänäkin päivänä suomeen tulee sen kaltaisia tuote eriä joissa jäämäpitoisuudet ovat liian korkeita

mutta tämä lakialoite on varmasti hyvin hyvä ja omalta osaltaan nostaa juuri ongelmat kasvinsuojelulainsäädännössä oikealla tavalla esille

herra pääministeri tekin puhuitte yhteisvastuullisuudesta ja reilusta meiningistä

maa ja metsätalousministeri anttila vastasi osaltaan kirjalliseen kysymykseen mansikan alkuperämaan merkitsemisestä hyvin hyvällä tavalla jonka haluan tässä todeta

maa ja metsätalousministeriö tulee kehottamaan eviraa kohdentamaan kesäheinäkuun tarkastusresurssejaan mahdollisimman paljon mansikan merkintöjen tarkastamiseen

lisäksi maa ja metsätalousministeriö kehottaa eviraa viemään kaikki todetut väärennystapaukset eteenpäin poliisille ja syyttäjäviranomaisille huolimatta siitä että esitutkintakynnys ei mahdollisesti ylity

nyt kun hallitus on rakentamassa myös valtionosuusuudistusta niin olisi kyllä kuntien hyvä tietää kun yhtä aikaa ajatte tätä rakenneuudistusta myös mahdollisesti pakkoliitostenkin kautta mikä tämä kuntatalouden tulevaisuuden näkökulma ihan oikeasti tulee olemaan

tämä liittyy arvoisa puhemies siihen että meille tuodaan eri maista tuotteita jotka suomessa väärennetään kotimaisiksi pakataan uudelleen suomalaisiin laatikoihin ja myydään sitten kuluttajille suomalaisina

se on selvä väärennys

arvoisa herra puhemies

käykö niin että meiltä kunnista viedään voimavarat valtiontaloudellisista syistä ja kunnat joutuvat sitten tekemään niitä supistamis ja leikkauspäätöksiä

tässä mielessä kun tuossa äsken pohdittiin vaalirahoitusta ja sitä kuinka valtiontalouden tarkastusviraston resursseja tulee lisätä tässä on myös saman tyyppinen kysymys

talouden kiristymisen ja myös hallituksen valtionosuusleikkauksien myötä nuo leikkaukset todellakin heikentävät myös lastensuojelua ja varsinkin sitä ennalta ehkäisevää työtä

aloitetaan alusta

onko eviralla sitten oikeasti niitä resursseja jotta se pystyy valvomaan vaikkapa tämän lakialoitteen kaltaisten tuotteiden parakvatin käyttöä tai jäämäpitoisuuksia ylipäätänsäkin tai sitten näitä väärennystapauksia joita meillä yhteiskunnassa tapahtuu

se on ensimmäinen yksittäisten kansalaisten aikaansaama ja työstämä kansalaisaloite joka on saavuttanut eduskuntakäsittelyn ilman taustaorganisaatioita tai kansalaisjärjestöjä

kansalaisaloite rattijuopumuksen rangaistuksista sai kasvot kun aloitteen luovuttivat eduskunnan puhemiehelle kuopiolainen pariskunta ja lapinlahtelainen pariskunta

sen takia tämä on tärkeä kysymys että kuluttajalla pitää olla luottamus siihen että meidän toreilla ja vähittäiskaupassa myös kesäaikana tapahtuva myynti on luotettavaa ja ne tuotteet ovat sellaisia että niitä voi tarjoilla huoletta lapsille vanhuksille tai myös niille henkilöille joilla on erityyppisiä sairauksia ja tätä kautta saavat sitten helposti myös tiettyjä allergioita ja reaktioita

siksi voimavaroja tulee suunnata entistä enemmän perheiden tukemiseen varhaisessa vaiheessa jo silloin kun ongelmat eivät ole suuria

tässä mielessä kyllä minä rohkenen olla eri mieltä kuin täällä monet edustajat siitä mitä kaikkea presidentti niinistö on ajatellut tässä asiassa

johtaisiko tämä hänen eleensä siihen että maassa syntyisikin joko maltillinen palkkaratkaisu kenties nollaratkaisu tai kenties voisiko se johtaa joltakin osin sitten palkkojen alennukseen

mutta tämä on myös järjestäytyneen yhteiskunnan kannalta niitä asioita että ne pitää pystyä hoitamaan niin että kuluttajalla on aina varma tieto että tuotteet ovat puhtaita ja turvallisia

hovioikeus otti rangaistusta alentavina seikkoina huomioon sen kuten täällä jo todettiin että naisen ajomatka oli lyhyehkö mutta myös lisäksi sen että ajo tapahtui ilta aikaan jolloin oli kuitenkin vielä päivänvaloa

toisena ammatti ihmisillä tulee olla oikeus ja rohkeutta puuttua asioihin ajoissa lasten pahoinvointiin

on tärkeää käydä tätä keskustelua koska eläkeläisten toimeentulo on totta kai hallituksen tietysti myös eduskunnan opposition kaikkien täällä olevien yhteinen huoli kuinka siitä selviämme ja tältä pohjalta tulee toimia

niin ikään hovioikeus otti alentavana seikkana huomioon sen ettei naisen ole selvitetty ajaneen ylinopeutta sekä sen ettei ennen kohtalokasta törmäystä tapahtunut muuta liikennesääntöjen vastaista menettelyä kuin törmäys ajoradan reunakiveykseen

nostan yhden käytännön kysymyksen esille kuinka yhteiskunta pystyy voimavaroillaan paremmin aikaansaamaan vanhuksille tuotettuja palveluita esimerkiksi hoivakotiyrittäjyyden muodossa

jos oikeusministerillä olisi ollut aikaa käydä debattia olisin kyllä kysynyt häneltä miltä hänestä kuulostavat nuo hovioi keuden tuomionlieventämisperusteet

tämä palkkakeskustelu on tietysti aika vaikea ja se ei tässä nyt johda tämän tasavallan presidentin palkkion kohdalla sen pidemmälle mutta mielenkiintoinen verokeskustelu silti on käyty

tiedän erään tapauksen jossa aluehallintovirasto eli avi kun yrittäjänvaihdos on ollut tapahtumassa on todennut että eivät nämä tilat nyt kelpaa enää sitten uudelle yrittäjälle

lapin liittokin on tehnyt oman alueensa ja koko suomen puolesta erittäin hyvää työtä ja tässä suhteessa näiden maakuntien liittojen vahvistaminen on myös demokratiaa jolla koko se maakunta kaikki pysyvät yhdessä kehityksessä mukana

viidentenä tarvitaan työelämän joustoja lapsiperheille kun perhe kokee tarvitsevansa tukea

kyseessä on ollut jonkin huoneen ikään kuin hieman liian pieni mitoitus joskus joku vessan mitoitus portaiden ikään kuin pieni kulma on väärä

se että oli lyhyt ajomatka tapahtui ilta aikaan jolloin oli vielä päivänvaloa tai se että hänen ei ollut todettu ajaneen ylinopeutta ja törmäsi vain aiemmin reunakiveykseen

kuudentena vielä päihde ja huumeäitien pakkohoito eli lastensuojelu ennen lapsen syntymää sekin on tärkeää

eikö olisi herra puhemies ja arvoisat ministerit eduksi että yhteiskunta tässä tapauksessa väljentäisi säädöksiä jotta ei tarvitsisi tehdä hukkainvestointeja ja yhteiskunnan voimavarat pystyttäisiin käyttämään paremmin eläkeläisten ja vanhusten hyväksi

arvoisa ministeri kun ollaan toteuttamassa vaalipiiriuudistusta josta meidän itä suomen maakunnat ovat todella myös ja maakuntien liitot olleet huolestuneita ja ovat huolestuneita niin on kysyttävä mikä itä suomen avin ja elyjen laajempi aluejako tulevaisuudessa tulee olemaan

lopuksi on todettava ettei vastuuta voida ulkoistaa yksilöltä yhteiskunnalle

ihan näin kuivasti asialinjalla edellisen puheenvuoron jälkeen haluan todeta sen että arvostan kyllä edustaja filatovin valiokunnan puheenjohtajan kannanottoa siitä kun hän sanoi miksi tämä kuljetusyrittäjien työaikalainsäädäntö sitten viedään eteenpäin

viime perjantaina kun asia oli täällä eduskunnassa ainoana asiana käsittelyssä totesin että en valitettavasti tiistaina pääse keskusteluun koska olen sivistys ja tiedejaoston matkalla jyväskylässä

en tiedä onko jäänyt sitten huomaamatta että lehdistö media tekee myös liittoutumisen suhteen jatkuvasti mielipidetiedustelua kartoitusta

katsoin kuitenkin sittemmin muutaman muunkin asian vuoksi aiheelliseksi olla tänään tässä keskustelussa paikalla ja jouduin tuon jyväskylän mielenkiintoisen ohjelman sitten uhraamaan

on syytä todeta että suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa johdetaan erittäin määrätietoisesti johdonmukaisesti ja hallitusti

perustuslakia ei tule koskaan laatia henkilöiden perusteella eikä sillä perusteella onko joku tehnyt jotakin tai tuleeko mahdollisesti joku tekemään jotakin

arvoisa herra puhemies täytyy sanoa että keskustelu on ollut hyvää ja arvostettavaa

tämä johtaminen ei ole rajamäen rykmentin johtamista

eri eduskuntaryhmistä on tullut selkeä viesti siitä että tämän lakialoitteen ja tavallaan myös voi sanoa edustaja tossavaisen toimenpidealoitteen mukainen selvitystyö täytyy eduskunnassa saada käyntiin

kun tasavallan presidentti hallitus valtioneuvosto kokonaisuudessaan ja eduskunta tekee esityksensä mahdollisesta sotilaallisesta liittoutumisesta sen yhteydessä on paikallaan kansanäänestyksen järjestäminen mutta ei näin että lakialoitteen myötä kysytään ikään kuin mielipidetiedusteluna etukäteen ollako vai eikö olla

pääkaupunkiseutu voisi loistavasti toimia esimerkkinä jossa rajattomien kuntien yli palvelut tarjottaisiin koulun terveydenhuollon ja päivähoidon puolella niin että ihmiset voisivat käyttää lähintä palvelupistettä mikä se missäkin olisi

suomessa on kemikaalivirasto ja tämän kaltaisilla virastoilla on suuri rooli koko tämän aihepiirin eteenpäinviemisessä

itse olin mukana edellisessä perustuslain uudistuksessa ja tässä yhteydessä kun tarkastellaan nimenomaan päätöksentekojärjestelmää parlamentaarinen vastuu korostuu erittäin merkittävästi